naisten aseman edistäminen on tärkeää

minä en oikein ymmärrä tätä edustaja zyskowiczin logiikkaa koska se lähtee siitä että yhteiskuntasopimusta tarvitaan kuten mekin sosialidemokraateissa uskomme mutta samaan aikaan te tarvitsette ja ajatte sellaista yhteiskuntasopimusta jossa asetutaan vain toisen joukkueen puolelle

minusta on tärkeää että suomi on tehnyt tuon kansallisen toimeenpano ohjelman mutta olisi myös syytä korostaa että myös muut maat näkevät tarpeelliseksi tämän päätöslauselman pohjalta olla edistämässä toimeenpano ohjelmien tekemistä kaikissa jäsenmaissa

niin kuin tässä on todettu on myöskin hyvä sanoa että laki ei erittele sitä onko kysymys asiointipostista vai onko kysymys varsinaisesta itellan tunnuksella varustetusta konttorista

täällä tulee todella paljon ja sanon sen hyvässä hengessä kitinää siitä että ihmisten yhteydet pitää saada kuntoon ja nyt ne laitetaan kuntoon

ja ne yhteydet laitetaan monella eri tekniikalla kuntoon

arvoisa puhemies

kysyisin myös valtiovarainministeriltä kun tunnette hyvin lisäta lousarviomenettelyn ja me olemme jo pitkään uskoneet siihen että se on juuri se tapa jolla me voimme reagoida ajan haasteisiin

arvoisa puhemies

meidän ikävä totuus on nyt se että matematiikassa on koko ikäryhmällä osaamistaso laskenut

se on maatieteellinen tavoite mikä meillä on ja lähtökohta liittyy myöskin siihen että kun edustaja alatalo ajelee niin meille on tärkeätä että siellä toimivat myöskin kännykät

arvoisa puhemies

nimittäin suomen uusin tavoite voisi olla se että me ajamme systemaattisesti ja määrätietoisesti sitä että raiskaus on sodan väline ja ase ja se pitäisi kieltää kaikissa mahdollisissa kansainvälisissä järjestelmissä ja niiden päätöslauselmissa

meidän ei auta selittää että vain heikot eivät menesty tai vain parhaat ovat menettäneet osaamistaan vaan ongelma on se että tämä keskustelu on kääntymässä päälaelleen koska ennen me pidimme huolta siitä että koulutuksellinen tasa arvo toteutuisi sillä että tytötkin innostuisivat ja alkaisivat osata entistä paremmin matematiikkaa

minun täytyy sanoa että kyllä maalataan hyvin erikoinen ja surullinen kuva jos nuorten aikuisten ja nuorten kanssa työskentelevät ihmiset eivät pidä sitä kohtuullisena että niitä työskentelytunteja tulee

mutta siitä olen tyytyväinen että hallitus kuitenkaan ei päättänyt sanotaanko näin vielä suurempaa reformia toteut taa vapaassa sivistystyössä ja toivon että me tästä yhteistyöllä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa selviämme niin että me emme koulutuksen laatua vapaan sivistystyön puolella kuitenkaan uhkaa

nämä eivät sulje toisiaan millään tavalla pois vaan molempia tehdään ja sitä kautta on hirveän tärkeätä että pidetään huolta siitä että kehitetään tätä yhteiskuntaa kaikilla mittareilla mitattuna

miksi te ette käytä tätä lisätalousarviota juuri tähän tarkoitukseen

nyt kun tytöt ovatkin ensimmäistä kertaa matematiikassa poikia parempia niin kyllä me olemme saavuttaneet tosi paljon mutta samalla me joudumme myöntämään että jos pojat eivät matematiikastakaan enää innostu niin tämä on tietysti yhteiskunnallisesti kova juttu

sehän on nuorisotakuun parasta helmeä että täällä istuu valtava rivi nuorisotakuusta vastaavia ministereitä jotka omalla sektorillaan tulevat viemään eteenpäin tätä moniammatillista yhteistyötä

työtä siis naisten aseman parantamiseksi ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi tehdään suomessa jatkuvasti ja se on yk politiikan tärkeä osa

nyt me kehitämme sekä tvn että radion toimintaa mutta me kehitämme myöskin taajuuspolitiikkaa matkaviestinnän puolella jotta me voimme vastata ihmisten toiveisiin

kipeitä valintoja kuulkaa on tehtävä jos aikoo olla edelläkävijä mutta tehdään se niin että kuluttajat tässä pystyvät olemaan mukana tv ja radiopuolella niin että radio ei ota digitalisointia tässä vaiheessa kun sitä ei kukaan kaipaa sellaisia paineita ei ole ilmassa ja toisaalta tvn puolella lähdetään kohtuullisella siirtymäajalla liikkeelle uuteen tekniikkaan mutta katsotaan kuitenkin koko ajan valppaasti mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu

minusta jatkossakin meidän pitää korostaa juuri tätä näkökulmaa ja myös siviilikriisinhallinnassa ja sotilaallisessa kriisinhallinnassa naisten osuutta pitää suomen systemaattisesti lisätä

on totta että me olemme joutuneet tässä kurjassa taloudellisessa tilanteessa erittäin vaikeiden säästöpäätösten eteen ja on totta myös se että me olemme joutuneet koulutuksestakin säästämään

kyllä se kertoo että hyvin menee

kyllä minun täytyy sanoa että varmaan meidän isoin haasteemme koulutyössä ei kuitenkaan ole nämä byrokratiatalkoot mutta lähden niihin mielelläni mukaan ja otan tämän kädenojennuksen vastaan että katsotaan vielä nekin asiat

se on aivan selvää että me vapautimme viime hallituskaudella itellan myöskin kilpailulle tässä yhteiskunnassa

siltä osin on tärkeää kuitenkin olla realisti siinä että valtiontalouden tasapainosta tässä on kysymys ja tulevaisuuden nuorten mahdollisuudesta nauttia niistä kaikista palveluista joista me olemme päässeet nauttimaan

pisa tutkimustulokset kertoivat auttamatta myös sen että meillä näyttää se motivaatio korreloivan hyvin paljon osaamiseen ja tähän meidän täytyy puuttua

varmasti edustajan ajatus siitä että suomi on luotu sivistyksen ja osaamisen varaan on juuri se kantava teema jolla suomea on pitkään rakennettu ja tältä osin kaikki koulutukseen tehtävät säästöpäätökset on jouduttu arvioimaan juuri siitä näkökulmasta miten me voisimme toteuttaa ne mahdollisimman kestävällä tavalla kuitenkin

pidetään huoli siitä että jos me haluamme nopeita yhteyksiä tähän maahan ja rakentaa uutta ict sektorin tulevaisuutta eli sitä suurta tuotannollista uutta hyppyä tämän perinteisen ict teollisuuden puolelle niin sitten pitää olla sanojen mittainen nainen ja mies

meille on tullut ensimmäinen hakemus nyt sisään ministeriöön ja aikaa on sitten joulukuun alkuun asti kartoittaa ne kriteerit jotka tästä postilaista puuttuvat millä me rajoitamme tätä palvelua tai millä me koordinoimme tätä palvelua millä me pidämme huolta myös siitä että tuolla alueella ei tapahdu kermankuorintaa

mutta minä en usko että suomalainen sivistys kaatuu yksinään siihen että myös joitakin säästöpäätöksiä joudutaan tässä vaikeassa ajassa tekemään

meillä suomessakin ollaan menossa hyvää vauhtia kohti tätä tavoitetta kiitos tämän taloudellisen taantuman

jos näin tapahtuu silloin on ihan selvää että yleispalvelun tuottaja eli tällä hetkellä itella ja varmaan vielä vuosia tästä eteenpäin itella tulee tietenkin vaatimaan valtiolta kompensaatiota niillä alueilla joilla postipalvelu muutoin ei kannattaisi

on tärkeää myöskin todeta että näistä yksittäisistä esimerkeistä joita varmaan tässä kohta nyt tulee voidaan käydä sitten tarkempaa keskustelua miksi ne toteutettaisiin niin kuin toteutettaisiin

tässä me nyt olemme ja me olemme yrittämässä ehdottaa että jos kuntatehtäviä vähennetään koulutuksen järjestämisessä se tarkoittaa sitä että koulutuksen järjestäjät tekevät entistä enemmän yhteistyötä josta sitä säästöä voi saada kuntatehtävien vähentämisenä eli kaikki eivät järjestä enää lukiokoulutusta vaikka ennen niin on ollut vaikka on ollut kuinka pieni oppilasmäärä

mutta monta epätarkkaa väittämää oli siinä listassa

minä olen erittäin huolissani siitä että hallitus ajattelee että suomen korkeakoulu ja tiedepolitiikka voi vaihtua poliittisista suhdanteista johtuen

minusta politiikassa pitää myöskin osata tehdä ennalta ehkäiseviä sijoituksia ja minusta tuntuu että täällä on kuitenkin paikalla valtavan fiksu joukko edustajia jotka osaavat ajatella aivan samalla tavalla

minä luulen että se kentän masennus ja näköalattomuus tällä hetkellä johtuu siitä että te rikotte sitä pitkäaikaista periaatetta että tämän maan osaamistaso on aina pohjautunut siihen että korkeakoulu ja tiedepolitiikka on ollut pitkäjänteistä toimintaa jossa on kunnioitettu sitä että on pyritty näkemään tarpeeksi kauas ja tarpeeksi monin silmin

minun mielestäni se on myös yksi tekijä sille että me voimme perustella sitä että olemme turvaneuvostokampanjassa oikeilla jäljillä

minusta me olemme säästäneet aivan tarpeeksi ja minä toivoisin eduskunnalta tukea siihen että enää ei tarvitsisi koulutuksesta rahaa leikata ja toivon että te voisitte myös eduskunnassa tukea sitä linjaa että säilytetään tämä yksikköverkko tehdään nämä säästöt kuntatehtävien vähentämisestä tavalla joka ei vähennä oppilaiden mahdollisuuksia

olemmeko me valmiita siihen että meidän nuoret käyvät yhä enenevissä määrin myöskin toisen asteen koulutuksen lukion ammatillisen koulutuksen olipa se muoto ammatillisessa koulutuksessa sitten mikä tahansa

arvoisa puhemies

nimittäin asuntopolitiikasta vastaavana ministerinä voin sanoa että meillä on nyt tarjolla todella hienoja ja kovia eväitä myös tämän ongelman ratkaisemiseksi

tästä syystä olen erittäin huolissani siitä että kun te teette mittavat leikkaukset ja sitten kuitenkin toisella kädellä annatte hyvin pienen summan joka on vähemmän kuin viime hallituskaudella satsatut erityisrahat tiettyihin panostuksiin niin tämähän johtaa siihen että nämä yliopistojen pitkien listojen keräilyt ja muut kertovat että ei jaeta tätä kuvaa

se on tämän kansakunnan ainoa tapa rakentaa tulevaa kasvua ja osaamista että toiselle asteelle hakeudutaan ja siellä opinnot tullaan suorittamaan

jaan tämän vastaukseni kahteen osaan sillä lähden siitä että sen minkä hallitus on päättänyt sillä linjalla pysytään ja jos tulee jollekin yllätyksenä niin oppivelvollisuutta on päätetty pidentää koko ikäluokkaan

voi sanoa jo että nyt on nähtävissä että rakennusteollisuudessa voi olla edessä myös vaikea aika ja tätä kautta on tarjolla se että me olemme hallituksessa päättäneet nostaa riihen yhteydessä

arvoisa puhemies

ainoa kaikkein tehokkain keino nostaa koko kansan osaamisastetta on lähteä siitä että pidetään kiinni vanhasta hyvästä

joo tai kaasun tai vuokra asuntotuotantoon tarkoitettua korkotukilainoitusta niin että me tulemme rakentamaan huomattavasti enemmän vuokra asuntotuotantoa seuraavana vuonna

arvoisa puhemies

lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu se että tulemme myös korkotukilainoituksen puolella puolittamaan omavastuukoron osuuden ja tämä tulee entisestään kiihdyttämään rakentamista

vastaan tämän kysymyksen toiseen osaan ensin ja haluankin korostaa sitä että tässä salissa on ollut selkeä tahtotila kaikilla puolueilla siihen että kunnilla on liian paljon tehtäviä

mutta itse olen sitä mieltä että on hienoa että tämä hallitus on pystynyt hyvin vaikeassakin poliittisessa asiassa jossa on myös paljon arvoväittämiä latautumia jotka eivät paikoitellen pidä paikkaansa rivit järjestämään täällä hallitusaitiossa niin että tälläkin ministerillä on vahva tuki sille esitykselle joka on kentälle nyt lähtenyt lausuntokierrokselle

kun tästä sitten kaikki puolueet olivat samaa mieltä niin opetusministeriönkin osalta pitää löytää sitten niitä säästökohteita joissa kunnalla on ollut liian paljon tehtäviä

olemme kuitenkin halunneet toteuttaa tuon uudistuksen niin että me voimme taata että jokaisella nuorella on mahdollisuus omalla paikkakunnallaan opiskella jatkossakin että lukio ja ammatillinen koulutus tulee olemaan mahdollista ihan samalla tavalla kuin nytkin mutta kysymys on siitä kuinka monta järjestäjää tarvitaan sen tarjottimen tekemiseen mitä tarjotaan

sen takia näihin opetussuunnitelmiin mihin edustaja sarkomaa viittaa on saatava tämänkin talon ja koko tämän kansallisen kierroksen evästykset mukaan ja opetushallitus on ilmoittanut olevansa tässä projektissa mielellään mukana

zyskowicz ikään kuin omana päättelyketjunaan totesi että olisiko niin että perustuslaista on liiankin tiukkoja tulkintoja ollut tällä haavaa perustuslakivaliokunnassa ja pitkässä haavassa näin

onkin hyvä todeta että ministeri grahn laasonen aivan oikein kertoi että on haettu sellaista tiekarttaa joka ei riipu poliittisista suhdanteista mutta kun te tätä poliittista tiekarttaa ette toteuta muuta kuin tämän hallituksen voimin ja kun ongelma on siinä että se tiekartta joka laadittiin todella asiantuntijavoimin jäi teidän pöydällenne vain soveltuvin osin ja kun tämä tehtiin maaliskuussa juuri ennen vaaleja niin silloisella ministerillä valitettavasti ei ollut sellaista parlamentaarista pohjaa enää tehdä tätä ja näin ollen kun oli noin kuukausi aikaa enää vaaleihin niin kysynkin nyt ministeri grahn laasoselta kun arvostatte hyvin paljon myös opposition panosta

se on kestämätöntä ja se on niin iso rakenteellinen ongelma tässä yhteiskunnassa että jäädään vain perusopetuksen varaan

meillä on nyt kaksi aivan tuoretta ennakkotapausta ja niiden perusteella meillä ei ole kotietsintäpykälissä ainakaan liian tiukkaa perustuslaillista tulkintaa täysin päinvastoin

ensimmäinen kysymys on ihan yhtä tärkeä ja pidän sitä kyllä olennaisena että me muistamme että tälle ikäluokalle joka seuraavina vuosina käy koulua näitä paikkoja on paljon enemmän kuin sille ikäluokalle joka on ollut kouluissa ja siksi se on ollut osa säästökohteita

se tuntuu hyvin kummalliselta että täällä edustaja voi lähteä siitä oletuksesta että me tekisimme liiankin tiukkoja perustuslaillisia tulkintoja koska me olemme yksin niistä maista jotka jatkuvasti saavat tuomioita siitä että ihmisoikeudet eivät toteudu suomessa

täytyy todeta että lainvalmistelussa tärkeintä on tietenkin palautteen kuuleminen ja tässä yhteydessä kun puhumme lukukausimaksuista niin varmasti yksi tärkeä näkökulma on se miten palaute otetaan huomioon

niin kuin tässä on käynyt ilmi ei tässä nyt ihan hirveästi ole jaettavaa koska tuo valtiontalous on sellaisessa jamassa että paljon ei ole jakovaraa mutta paljon me voimme tehdä myöskin sillä että me yhdessä päätämme että jotkut asiat vain hoidetaan ja yksi sellainen on että peruskoulun tulevaisuus on meille elintärkeä

saisimmeko me oppositiopuolueet tulla tekemään teille kädenojennuksen ja tulla mukaan korkeakoulu ja tiedepolitiikan kehittämiseen parlamentaariselta pohjalta

mutta siinä edustaja on kyllä väärässä kun te kerrotte että tämä olisi jollakin tavalla vastustettava projekti ei vain näistä rakenteellisista syistä vaan myös sen takia että meillä on paras työllisyys kuitenkin tosiasiassa korkeakoulun käyneillä ja jos me haluamme työllisyystilanteeseen vaikuttaa niin myös tästä syystä pitää huomioida että työllisyysaste on korkeakoulutetuilla kaikkein paras ja siltä osin on järkevää kohdistaa myös nämä uudet paikat juuri niille aloille joilla korkeakoulusektorilla on kysyntää

siellä on pakko ottaa myöskin uudenlaisia keinoja käyttöön siinä että saadaan tätä pisa tutkimuksissa havaittua kouluviihtyvyyttä merkittävästi parannettua

siinä me olemme romahtaneet

minä uskon että yksi asia joka meidän vain on hoidettava on tämä digitaalisuuden tulo ja ictn käyttö myöskin opetuksen osana

arvoisa puhemies

varmasti jokainen meistä miettii mihin nämä loput paikat menevät ja siltä osin olen kyllä kovin pettynyt että valtioneuvosto ei tehnyt lausumaa ei puuttunut opiskelijasumaan eikä millään tavalla tehnyt näitä toimenpiteitä mihin nämä loput paikat menevät

arvoisa puhemies

lakihan kiristi toimipisteiden sijoittelun säätelyä mutta kun maailma muuttuu niin näyttää siltä että tähän lakiin on jäänyt niitä valuvikoja joista äsken puhuin

erillisiä oppiaineita me emme enää pidä keskustelussa mukana koska tuntijako peruskoulun osalta on jo päätetty mutta työtavoista voidaan päättää nyt ihan jatkossa

arvoisa puhemies

kiitän puheenvuorosta ja totean että nyt aletaan kyllä olla sellaisella rannalla tässä yhteiskunnassa että pystytäänkö hoitamaan ne vastuut joita meillä on

arvoisa puhemies

minä olen todella huolissani tästä työllisyystilanteesta ja minusta on hyvin ikävää että siihen ei ole puututtu tässä lisätalousarviossa

nimittäin postilaki kyllä ihan sanatarkasti kertoo että käytettävien palveluiden yhteyteen pitää myös postipalvelut laittaa ja kohtuullinen asiointimatka rinnastetaan laissa tavanomaisen asiointimatkan pituuteen asiointialueella

ja meillä tulee olemaan aina se nuorisojoukko joka sinne ei mene jos ei ole vielä sen jälkeen yhteiskunnan puolelta ohjattua järjestelmää jossa oppivelvollisuus jatkuu myöskin toisella asteella

siltä osin on myös pelättävissä että nämä hallituksen ilmaan laittamat pallot johtavat hyvin pitkälti siihen että myös kilpailukykysopimus on vaarassa

arvoisa puhemies

työvoimatarve ennakointien näkökulmasta koulutustarvetta siis on erityisesti sosiaali ja terveysalalla ja siellä olen nostanut esimerkiksi sosiaalityöntekijät en vain tätä meidän perinteisen terveysalan toimijajoukkoa

sitäkö varten veronmaksajien rahoja käytetään että synnytetään grynderiasuntotuotantoa samalla vielä veronmaksajien rahoilla

meidän on määriteltävä väestönpeittoprosentit toimipisteiden saatavuudelle ja varmistettava että toimipistepalvelu säilyy lähipalveluna kuten laissa on todettu

ette vieläkään ole kertonut valtiovarainministeri tuleeko verohelpotuksia niin kuin olette luvanneet ja nyt ollaan tilanteessa jossa pitäisi saattaa maaliin nämä pallot jotka on ilmaan laitettu

se liittyy myöskin siihen että kun me jatkuvasti puhumme siitä voitaisiinko eläkeikää nostaa täältä varttuneemmasta päästä niin samaan aikaan jätetään samojen puhujien puolesta jatkuvasti huomiotta se että myöskin täällä nuorten ikäluokassa pitäisi pystyä tekemään työuraa pidentäviä vaikutuksia

nyt iso kysymys on se olemmeko eduskuntana mukana siinä että päästään kehittämään tätä tämän nykypolven koulunkäyntiä niin että hekin olisivat osa maailman parhainta kansaa

samoin minä peräänkuulutan sitä että minkäänlaisia uusia toimia koulutuksen suhteen ei ole tulossa tähän esimerkiksi muuntokoulutuksena jota käytettiin nokian tapauksessa kun irtisanotuille haettiin seuraavaa tietä

nimittäin olen nyt juuri tämän kyselytunnin jälkeen tapaamassa itellan pääjohtajaa että ehkä tässä on teille sitten se viesti että me käymme kyllä tästä hanakkaa keskustelua

me tarvitsemme myöskin osaamista uudistuvaan meriklusteriin ja vieläpä hyvinvointi ja terveysteknologiaan home ja korjausrakentamiseen ja myöskin uusiutuvaan ict alaan